ensimmäisessä lausumassa eduskunta edellytti että hallitus selvittää hankintatoimen alaan liittyvän kuntien yhteistoiminnan edellyttämän erityislainsäädännön tarpeet

ongelmana on miten erottaa hankintalain mukainen hankintasopimus ja muut kuntien yhteistyömuodot joihin hankintalakia ei sovelleta

tulkinnassa joudutaan turvautumaan ey tuomioistuimen oikeuskäytäntöön eikä tyhjentävää tulkintaa toistaiseksi ole saatavissa

toisessa lausumassa edellytettiin selvitettävän tarvetta säännellä erikseen voittoa tavoittelemattomien ja rajoitetun voitonjaon yhteisöistä

lausuman taustalla on kolmannen sektorin merkittävyys sosiaali ja terveyspalveluiden tuottamisessa sekä monien yhteiskuntapoliittisesti tärkeiden tavoitteiden edistäminen

selonteossa todetaankin että jos halutaan selvittää onko tarvetta tai kiinnostusta ottaa käyttöön muunlainen malli yleishyödyllisten yhteisöjen toimintoja varten tämä edellyttäisi jatkoselvitystä

kansalaisjärjestöjen aseman vahvistamista arvioidaan parhaillaan kansalaisvaikuttamisen neuvottelukunnassa

arvoisa puhemies

tavoitteiden keskinäisiä suhteita joudutaan jatkossakin punnitsemaan

arvoisa puhemies

eduskunta hyväksyi keväällä hallituksen esityksen jossa annetaan mahdollisuus kouluttaa myös työvoimapoliittisin varoin silloin kun ollaan vielä työsuhteessa

tämä on täsmäkoulutusta ja tämä on nyt se työkalu jota tullaan käyttämään nimenomaan lomautuksissa siten että työnantaja yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa kehittää tätä koulutusta työnantajan tarpeisiin

meillä on suuri yrittäjäpotentiaali lomautetuissa henkilöissä ja tuemme nimenomaan starttirahan avulla sitä että yrittäjäkanta nousee tässä laskusuhdanteessa siten että kun menemme noususuhdanteeseen yrittäjiä on enemmän

näin ei saa tapahtua

arvoisa puhemies

vastaan omalta osaltani

ennen kaikkea kemijärven kohdalla ollaan tilanteessa jossa kemijärvellä on nimenomaan puun jatkojalostusta kehitetty on lähdetty siitä että pystytään hyödyntämään sitä osaamista mitä paikkakunnalla on ja tällä hetkellä tilanne näyttää sielläkin kohtuullisen hyvältä

arvoisa puhemies

tässä on kysymys siitä että tällä hetkellä kun suuret kaupan yksiköt voivat olla auki koska tahansa haja asutusalueilla yhdyskuntarakenteen ulkopuolella se nimenomaan lisää liikennettä

tällä hetkellä kävimme juuri uuden yrittäjän kanssa läpi tilannetta ja se on hieman myöhässä näiden suojelu ja lunastusajatusten ja esitysten takia mutta sielläkin käynnistyy nyt puun jatkojalostus ja ihmiset voivat jäädä kotipaikkakunnalleen

tässä lähdemme siitä että nämä kaupat tulevat liikeaikalain piiriin jolloin niiden erityinen kilpailuetu siitä että ne voivat olla koska tahansa auki poistuu

arvoisa puhemies

olemme työ ja elinkeinotoimistoissa entisissä työvoimatoimistoissa nimenomaan lähteneet siitä että entisen hallituksen tuottavuusohjelmaa on toteutettu luonnollisen poistuman kautta

näemme myös että ilmastonmuutoksen torjunta tulevaisuudessa tulee vaikuttamaan siihen että ihmiset eivät matkusta niin pitkään kauppaan päästäkseen

olemme ministeri pekkarisen kanssa työ ja elinkeinoministeriössä kiistäneet tämän ja käymme keskustelua jo tällä hetkellä valtiovarainministerin kanssa siitä että työvoimatoimistoissa te toimistoissa on tulevaisuudessa tarpeelliset resurssit

hallitus aivan erityisesti panostaa siihen että seuraamme nyt tilannetta miten tämä laki vaikuttaa kaupan rakenteeseen ja tulemme puuttumaan siihen silloin jos sillä on lähikauppaan negatiivisia vaikutuksia

arvoisa puhemies

jos katsomme työllisyyden kehitystä niin tällä hetkellä avoimet työpaikat ovat pääsääntöisesti palvelusektorilla

arvoisa puhemies

sen takia on erittäin tärkeää kuten ministeri pekkarinen juuri toi esille että palveluinnovaatioihin panostetaan ja että se on yksi suomen tulevaisuuden linja

haluamme myös siirtyä luovaan talouteen jossa nimenomaan kulttuuri innovaatiot arjen innovaatiot ovat niitä jotka kantavat tulevaisuuteen ja nimenomaan tänä päivänä jolloin lomautetut ovat pääsääntöisesti hyvin koulutettuja on erittäin tärkeää että heidän osaamisestaan otetaan vaari ja tässä hallitus panostaa myös uuden yrittäjyyden lisäämiseen

arvoisa puhemies

nämä vaikeudet ovat todella olemassa ja laissa on sikäli ongelma että työssäkäyntialueet ovat aika suuria julkista liikennettä ei ole ja nyt kuntien yhdistymisen kautta työssäkäyntialueet vieläkin laajenevat

samoin lisäämme starttirahaa ja starttiraha myös tukee tätä aloittavaa yrittäjyyttä nimenomaan tässä tilanteessa jossa yrittäjyys on erittäin tärkeä työllisyyden ylläpidon kannalta

tämä oikeus siihen että erityiskauppojen yrittäjillä on mahdollisuus pitää vapaapäivä taataan laissa tällä hetkellä

arvoisa puhemies

työpolitiikan rahoitus on sovittu keväällä jolloin tämä nykyinen tilanne ei ollut tiedossa

olemme nyt ministeriössä katsoneet näitä työssäkäyntialueita ja työssäkäyntimatkoja ja tulemme lähiaikoina muuttamaan niitä määräyksiä

siellä on pykälä jossa nimenomaan todetaan että lähdetään siitä että pakkoaukioloa ei ole ja että vuokrasopimukset on myös taannehtivasti neuvoteltava uudestaan siten että tämän tyyppistä tilannetta ei synny kauppakeskuksissa tai vastaavissa järjestelmissä

tässä tilanteessa olemme nimenomaan lähtemässä siihen että kun käydään näitä keskusteluja ensi viikolla niin työpolitiikka on mukana tässä elvyttävässä toiminnassa sen takia että lomautettuja on koulutettava irtisanomisen uhan alla olevia ihmisiä tulee kouluttaa ja olemme tähän varautuneet

annetaan tietty aika järjestää siten että työssäkäynti on mahdollista

kuten sanoin tulemme muuttamaan näitä määräyksiä siten että liikennemahdollisuuksien tulee olla olemassa ja yhdistyneet kunnat eivät voi kokonaisuudessaan muodostaa työssäkäyntialuetta

silloin etäisyydet usein ovat liian pitkät

olemme selvittäneet sitä ympäristöministeriön kanssa

hankintalain uudistuksen tavoitteena oli taata tasapuolinen kohtelu kaikille toimijoille lisätä julkisten varojen käytön tehokkuutta sekä estää harmaata taloutta ja korruptiota

lähtökohta oli että pystyisimme luomaan sellaisen tilanteen jossa yhdyskuntarakenne ei hajautuisi vaan kaupat olisivat nimenomaan yhdyskuntarakenteen sisällä ja aukioloajat olisivat siihen suhteutettuina mutta varmaan asuntoministeri pystyy vastaamaan tähän kaavoituksen osalta paremmin

kysymys on siitä että olemme sopineet että te keskukset käyttävät rahoitusta etupainotteisesti

on aivan totta kuten tässä on todettu että hankintalain kaksivuotinen historia ei ehkä vielä anna mahdollisuutta arvioida lain toimivuutta

emme tiedä kuinka paljon työttömyys lisääntyy

tästä syystä määrärahoja on käytetty siten että koulutusrahoja ja tukityöllistämistä on sidottu juuri näin kuin sanoitte ed

olen erittäin iloinen siitä että talousvaliokunta on päätynyt yksimieliseen mietintöön ja nostanut myös esille kynnysarvojen kaksinkertaistamisen

arvoisa puhemies

vakuutusoikeus on tehnyt päätöksen olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti

kun elokuussa katsomme asiaa budjettiriihessä silloin tiedämme miten työllisyys kehittyy ja tarkoituksena on että lisäämme näitä määrärahoja

mutta olemme selvittäneet kysymyksiä viimeisten viiden kuukauden aikana ministeriössä katsoneet kuinka monella työttömällä on auto miten julkinen liikenne toimii ja tulemme nimenomaan muuttamaan työssäkäyntialueiden periaatteita juuri tämän takia

tässähän kynnysarvot määriteltiin ensimmäistä kertaa ja selonteon yhteydessä päädyttiin siihen että selvitetään mitenkä eri toimijat ovat kokeneet nämä kynnysarvot

arvoisa puhemies

kuten sanottu kokemusta on niin vähän että tämä ei luonnollisestikaan estä kynnysarvojen korottamista talousvaliokunnan kannanoton mukaisesti

samoin olemme katsoneet niitä työpaikkoja esimerkiksi abloy ja itella jotka ovat kehittäneet uuden tyyppisiä ikämestarimalleja joissa nimenomaan ikääntyvien työaikaa vähennetään taukoja lisätään ja sitä kautta on saatu itse asiassa parempi ilmapiiri työympäristöön

arvoisa puhemies

emme riko

tässä työehtosopimuksessa on määritelty se kuinka monta sunnuntaita pitää voida pitää vapaana

on aivan oikein että työvoimatoimistoilla on tietty harkinnanvara ja he katsovat sitä onko kulkumahdollisuuksia ovatko ne järjestettävissä ja tältä pohjalta pyrkivät tarjoamaan työtä siten että kulkumahdollisuudet ovat järjestettävissä

me olemme itse asiassa suomessa tunnetusti euroopassa ikäjohtamisen edelläkävijämaa

tässähän on istunut työ ja elinkeinoministeriön ja oikeusministeriön yhteinen juho työryhmä joka sai valmiiksi linjauksensa lokakuun loppuun mennessä

nyt nämä on saatava vaan käytäntöön kaikille työpaikoille

työllisyyden edistämistoimikunnat työvoimatoimikunnat jotka toimivat työvoimatoimistojen yhteydessä ovat saaneet uusia tehtäviä

käsittelyajat ovat aivan liian pitkät ja markkinaoikeuden resursseja on nyt lisätty sekä viime vuonna että tänä vuonna ja tällä hetkellä on tilanne jossa sisään tulevia valituksia on huomattavasti vähemmän kuin sisällä olevia

tällä hetkellä entisten työvoimatoimistojen resurssit eivät ole optimaaliset mutta tilanne on parempi

arvoisa puhemies

tällä hetkellä kun yritys haluaa kouluttaa lomautettuja työntekijöitä voi yritys työnantaja yhdessä työntekijöiden kanssa määritellä koulutuksen sisällön sen suuntautumisen

koulutuksen kohdalla koska se on työvoimapoliittista koulutusta osittain joudutaan seuraamaan eun sääntöjä ja se on kilpailutettava

pyrimme nyt kuitenkin siihen että kilpailutus voidaan tehdä mahdollisimman nopeasti ja että voidaan kilpailuttaa ehkä monia koulutuksia samanaikaisesti siten että yritysten ei tarvitse odottaa koulutuksen aloittamista

kolmas asia joka nousee esille on kysymys ilmoitusvelvollisuudesta ja ennen kaikkea kysymys siitä ilmoitetaanko arvoltaan kynnysarvoja alhaisempia hankintoja

arvoisa puhemies

ilmoitusvelvollisuushan aloittaa tämän hankintalain soveltamisalan ja jos nyt sitten lähdetään pienempiä hankintoja ilmoittamaan ja se on pakollista niin tämä sitten aiheuttaa valvontavelvollisuuden

toisin sanoen tapahtuu se että työvoimaa siirretään sitten sieltä missä liikevaihto vähenee sinne missä se mahdollisesti lisääntyy joskus sunnuntaihin

näin ollen kyllä näkisin että vapaaehtoinen ilmoittaminen lisää mahdollisuuksia löytää uusia toimijoita lisää kilpailutuksen edellytyksiä mutta ei vaadi toisaalta tällaista raskasta valvontakoneistoa

kuten sanoin niin ruotsissa kauppiaat ovat tehneet itse päätöksensä koska pitävät auki ja puolet kaupoista suurkeskuksista myös on sunnuntaisin kiinni

on aivan totta että pienet yritykset ovat tässä huonossa asemassa ja hallitus onkin sitoutunut siihen että löydetään keinoja joilla pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuutta osallistua kilpailuihin parannetaan

suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa tulevaisuudessa

kauhajoelle on tullut muistaakseni kahdeksan hitsaajaa siellä oli vuosi sitten erittäin suuri tarve metallityömiehistä siellä on jatkuvasti tarvetta

arvoisa puhemies

toinen on pienten toimijoiden verkottuminen mutta on myös luonnollisesti niin että kynnysarvojen nostaminen lisää mahdollisuutta pienille ja keskisuurille yrittäjille osallistua sitten näiden pienempien hankintojen kilpailutukseen

lähtökohta on se koska kunnat ovat suurentuneet matkat pidentyneet että työttömän työnhakijan kannalta on erittäin vaikea vastaanottaa työtä jos matkat ovat erittäin pitkät

haluaisin myös todeta että meillä on tällä hetkellä tämmöinen hallinnollisen taakan vähentämistyöryhmä joka katsoo yritysten hallinnollista taakkaa ja tässä yhteydessä myös hankintalain aiheuttama hallinnollinen taakka tulee selvitettäväksi ja jos siellä on mahdollisuuksia yksinkertaistaa myös näitä hankintalain aloittamia prosesseja niin se tullaan tekemään

hyvä kysymys on loppuunkäsitelty syvintä

arvoisa puhemies

olemme uudistamassa tällä hetkellä työssäkäyntialueita siten että työttömällä jolla ei ole autoa ja joka tarvitsee julkista liikennettä tämä rajoitus on pienempi

hänen ei tarvitse ottaa koko työssäkäyntialueella työtä vastaan vaan hän voi kieltäytyä siitä sillä perusteella että kuljetusmahdollisuuksia ei ole

hetki sitten muutama päivä sitten vastaanotin työryhmän mietinnön jossa nimenomaan käsiteltiin nuorten työttömyyttä ja nuorten miesten työttömyyttä

siellä on useita toimenpiteitä mitenkä lähdemme nyt nuorten yhteiskuntatakuuta parantamaan mitenkä lisäämme työharjoittelupaikkoja ja mitenkä kesähar joittelupaikkoja

työharjoittelupaikkojen lisäämiseksi siten että ammattiin valmistuvat voivat saada työharjoittelupaikan esimerkiksi tuottavuusohjelmasta valtio poistaa näiden työharjoittelupaikkojen kiintiön

sen lisäksi olemme käyneet keskusteluja sekä kuntaliiton kanssa että kirkon kanssa siitä mitenkä ne voivat työllistää kesätöihin ja molemmat ovat sitoutuneet erittäin voimakkaaseen kesätyöllistämiseen taloustilanteesta huolimatta

suomen huoltovarmuus on tällä hetkellä erittäin hyvässä kunnossa

tässä elisan tapaus oli aivan selvä esimerkki siitä että tietyissä tilanteissa täytyy hoitaa myös kotimaista omistusta

arvoisa puhemies

tässä nimenomaan on lähtökohta että omistajaohjauksella pystytään pitämään tietyt kriittiset toiminnot kotimaisissa käsissä ministerityö ja ikämies kostavat steviellä yks lisäkysymys ministeri on tila

tässä täytyy todeta vielä että on tietenkin hyvä että työntekijät jotka ovat olleet vastustavalla kannalla sunnuntaiaukiolojen laajentamiseen ovat nyt keskustelemassa tästä

tämä kysymys on loppuunkäsitelty ja seuraa kysymykseen tuskia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

jos se koskisi määräaikaisia työsuhteita niin on tilanne että yrittäjä voisi käyttää tätä tukea ja solmia määräaikaisen työsuhteen jonka jälkeen kun määräaikaisuus loppuu niin henkilö jäisi ilman työtä

on kuitenkin niin että me olemme käyneet läpi ministeriössä mahdollisuuden ottaa määräaikaisia työhön ja silloin kun yrittäjällä on kysyntä joka on perustellusti tietyn aikainen niin määräaikaisia työsuhteita voi käyttää

tässä tietenkin kysymys sitten on jos kynnysarvoja nostetaan että silloin pienten yritysten ei tarvitse itse asiassa opetella tätä prosessia ja ne ehkä sitten jäävät sitä kautta myös ulkopuolelle